hyvällä ymmärryksellä ja tahdollakaan hallitusta ei voi nimittää kutsua kansalaisyhteiskunnan hallitukseksi joka pyrkisi uudistuksiin kansalaisten kanssa ja kansalaisten ehdoilla vaan hallitus pyrkii jyräämään ja sanelemaan ylhäältä käsin

tämä uudistus olisi onnistunut paremmin mikäli se olisi kunnolla parlamentaarisesti valmisteltu eikä tuotu tällä tavoin

edustaja sarkomaan puheenvuoro osoitti johtavan hallituspuolueen ja koko hallituksen kuuroutta jossa ilmeni ylimielisyys ja demokratian halveksunnan henki

sanoin omassa ryhmäpuheenvuorossani iltapäivällä että työ on myös ihmisarvokysymys

esimerkiksi kuntien lukumäärän karsimiseen hallituksella on ilmeinen hoppu ilman että elämän säilyttämiseksi syrjäseuduilla turvataan todella ruohonjuuritason elämän edellytykset

me olemme menossa valikoivaan asevelvollisuuteen

monen kohdalla yhteiskunnallisilla toimenpiteillä synnytetty työpaikka on todellakin ollut elämänlanka

sinänsä järkevän kuntareformin toteuttamisen kannalta olisikin välttämätöntä rakentaa syrjäseutujen organisaatio kylistä käsin ja ohjata voimavaroja resursoimalla kyliä ja kolmatta sektoria

onko edessä huippukuntoisten rambo armeija samalla johtaen siihen että nuoret syrjäytyvät kun eivät pääse armeijaan

nimenomaan jotta me selviäisimme näistä vaikeuksista me tarvitsisimme dialogista keskustelua emmekä tällaista äärimmäistä ylimielisyyttä ja sitä kautta ilmenevää kansanvallan halveksuntaa

onkin monen kohdalla mahdollistunut se että tukitoimenpitein rakentunut työpaikka onkin sitten jatkunut työpaikkana jossakin toisaalla

kuntauudistuksen avainkysymys onkin se että todella tutustuttaisiin paikallisiin oloihin ja myös se että tavalliset ihmiset pääsevät osallistumaan keinojen ja ratkaisuiden etsintään

mutta minä kysyn ministeriltä

onko kuntalain uudistaminen suunnitellussa aikataulussaan

milloin siitä sopii odottaa esitystä tänne eduskuntaan vai onko aikomuksena että katsotaan ensin miten kuntarakenneasia lutviutuu ja sote uudistus

menemättä pitkäksi aikaa historiaan kauas on valitettavaa että ahon hallituksen aikana romutettiin niin sanottu urpo leppäsen työllisyyslaki

toimivaan kansalaisyhteiskuntaan ei myöskään kuulu sananvapauden rajoittaminen ja vahvojen mediatalojen vahvistaminen entisestään

tuo lakihan mahdollisti työn ja elämän syrjään pääsyn lukuisille nuorille työttömille ja pitkäaikaistyöttömille tukityöpaikkojen kautta

on välttämätöntä että kiinnitetään huomiota vastaisuudessa oikeudenmukaiseen tulonjakoon ja siihen henkeen että ketään ei jätetä

koulutuspolitiikassa suomi pyritään pitämään mallimaana

on tärkeää jo kansakunnan eheyden ja sisäisen turvallisuutemmekin näkökulmasta että pidetään huolta ennen kaikkea kaikkein heikoimmassa asemassa olevista jokaisesta

laulunsanoittajamestari repe helismaan sanoin

eikä varmasti tilanne koulumaailmassa hallitusohjelman kauniista kirjauksista huolimatta parane sillä että pelkästään perus ja lukiotason opetuksesta säästetään voimakkaalla kädellä

on selvää että tällainen säästäminen tulee kalliiksi ja aiheuttaa vaurioita joita yhteiskunta joutuu tulevaisuudessa maksamaan moninkertaisesti myös inhimillisellä tasolla

arvoisa herra puhemies

voidaan onnitella tämä on tervetullut

esitys nämä kaksi esitystä ovat tervetulleita terveen järjen esityksiä vaikka joillain suilla näitä on moitittu koulukurilaeiksi

moni asia olisi tarvinnut perusteellisempaa kirjausta hallitusohjelmaan

ylhäältä sanellaan vaihtoehdottomia ratkaisuvaihtoehtoja jotka usein puetaan käsittämättömillä uudissanahirviöillä esimerkiksi sanoilla vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma

kurihan ei ole vastaus mutta työskentelyrauha ja oikeus oppimiseen on turvattava ja siksi tämä esitys todellakin on tervetullut

joskus kuulee opettajien suusta sanottavan että oppilashuolto ja erityisopetus ovat peruskoulun aurinko jonka ympärillä kaikki muu kiertää mutta onkin tärkeää että nämä asiat ovat kunnossa

tarvitsemme nyt ihmiskasvoista ja ihmisen mahdollisuuksiin ja oma aloitteisuuteen uskovaa ja kannustavaa politiikkaa

meidän koulumaailmassamme on paljon vahvuuksia ja usein se on pienistä asioista kiinni hyvin inhimillisistä tekijöistä mutta nyt on kysymys myös rahasta

välillä kyllä epäilyttää kun tänäänkin on noita talouden lukuja kuullut mutta toivotaan että resurssit turvataan

arvoisa herra puhemies

itse asiassa meidän lääninhallinto organisaatiomme kesti vuosisatoja milteipä muuttumattomana

läänit olivat yhtäältä maakunnan ääni keskuksen suuntaan vaikkakin maaherra oli kruunun nimittämä kruunun edustaja maakunnassa

kun uudistuksia sen jälkeen on tehty niin kaikki uudistukset ovat enemmän tai vähemmän olleet tämän perusvirheen läänien alasajon paikkailuyrityksiä

arvoisa herra puhemies

täällä on useammassa puheenvuorossa viitattu tämän uudistuksen yhteen kipupisteeseen siihen että opetus ja sivistystoimen kysymyksiä on sekä elyissä että aveissa

mutta tärkeää on myös tarkastella näissä muutoksissa jotka poikkeuksetta aiheuttavat lukuisia muutoksia myös muihin lakeihin teon rangaistusasteikkoa

voidaan kysyä ovatko erityisesti ihmiskauppaan liittyvien rikosten seuraamukset liian lieviä kun ne näyttävät vuosi vuodelta vain lisääntyvän

selonteon linjauksilla paalutamme pitkälti tulevaisuuden suomea

vai onko vikaa tiedottamisessa koulutuksessa ja kasvatuksessa

mielestäni kuitenkin tämän selonteon keskeinen ongelma on siinä että ei korosteta sitä että eri perspektiiveistä suomi on erilainen

ely keskuksiin tuli muun muassa ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen liittyviä tehtäviä sekä liikun ta kirjasto ja nuorisoasiat

jäävuoren huiput eli räikeimmät tapaukset taitavat vain tulla ilmi jonkun muun asian tutkinnan yhteydessä

joitakin tehtäviä siirtyi myös maakuntien liitoille

ja edelleen

uhaksi koetaan että sirpaloitumisen seurauksena kenelläkään ei enää ole kokonaiskuvaa opetus ja sivistystoimen tilasta alueilla

lisäämmekö ratkaisuillamme linjauksillamme alueellista eriarvoisuutta

vaikeutammeko yritystoiminnan edellytyksiä

vai onko selonteon linjausten myötä odotettavissa turvallisten ympäristöystävällisten ja kokonaistaloudellisten ratkaisujen menestyminen

onkin välttämätöntä että tähän edellä mainitsemaani alueeseen saadaan korjauksia organisaatiotarkennuksia

he kaipaisivat ennen kaikkea jämäkkää johtajuutta tietoa siitä miten töitä tehdään jatkossa ja työrauhaa tilanteessa jossa ei voi vaikuttaa oman työnsä organisointiin ja kehittämiseen byrokraattisuus paisuu ja asioiden hoito kärsii ja sen maksaja on viime kädessä tavallinen kansalainen joka ei edes tiedä kenen puoleen ongelmissa kääntyä

kokonaisuutena tämä hallituksen lakiesitys on mitä toivottavin ja tervetullut

parhaimmillaan tämä todellakin edistää potilasturvallisuutta on tehokas ja se on myös lääkäreille ja muille ter veydenhuollon ammattilaisille työkalu kokonaisvaltaiseen potilaan hoitamiseen

kaikkinensa terveydenhuollon tietojärjestelmäongelmat niin kuin muutoinkin julkishallinnon tietojärjestelmäongelmat ovat surullinen kertomus käytettävyysongelmineen yhteentoimivuusongelmineen tilanteessa jossa konsulttidemokratia on toiminut

onkin äärimmäisen tärkeää että otetaan vakavasti tässä lähetekeskustelussakin ollut kritiikki valiokunnassa jotta valuvikoja ei jäisi eikä jouduttaisi tilanteeseen että jonkin ajan kuluttua lakia jouduttaisiin paikkaamaan

hyvää tässä on myös se että käytetään tätä kelan asiantuntemusta hyväksi täysipainoisesti

arvoisa herra puhemies

vesien viljaa tulee hoitaa ja hyödyntää vastuullisesti on sitten kyse kotitarve harrastus tai ammattikalastuksesta

tätä pitkään valmisteltua lakiehdotusta on odotettu toivein ja pelonsekaisin tuntein

on sanottava että tämä lakiesitys ei tietyistä ansioistaan huolimatta ole vieläkään valmis

tässä on valitettavasti eräitä kohtia joihin tulee suhtautua äärimmäisen kriittisesti

pahaa pelkään että kun näin vaalien lähestyessä kiireessä ja kovassa työpaineessa ollaan hyväksymässä lakia niin se sitten väistämättä jää torsoksi

näinhän kävi esimerkiksi viime vaalien edellä kun kiireessä hyväksyttiin kaivoslaki

vuosikymmeniä on käyty keskustelua vaalijärjestelmämme uudistamiseksi suhteellisuuden parantamiseksi

en valitettavasti voinut osallistua debattiin iltapäivällä olin toisaalla tässä talossa tärkeissä ja mielenkiintoisissa antoisissa keskusteluissa ja jäin osattomaksi siitä mitä debatissa käytiin

viime viikolla lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä useassa puheenvuorossa esitys leimattiin aivan oikein torsoksi

mutta mitä näitä puheenvuoroja on kuunnellut niin hyvin ikävä tendenssi on monessa puheessa oikeutetusti tullut esille

se että näitä maksuja käytettäisiin enenevässä määrin valvontaan kenties hyvin turhaankin valvontaan tai lisääntyvään valvontaan joka suoritettaisiin ely keskusten toimesta eli se ei sitten palvelisi tätä kalastuksen yksinkertaistamista ja harrastusmahdollisuuden lisääntymistä

sen sijaan jos tämä toteutetaan tällä tavoin monia asioita vaikeutetaan

esimerkiksi historiallisia maakunnallisia yhteistyökuvioita ne murenisivat

tällaisilla ratkaisuilla ei kyllä varmasti edistetä sitä että saataisiin lisääntyvässä määrin kotimaista kalaa ruokapöytiin

ehdokkaita ei ole myöskään silloin niin laajalta alueelta ja erityisesti maakuntien reuna alueet tulisivat kärsimään

rouva puhemies

opposition taholta on annettu ymmärtää että kriisissä ollaan ja siihen on reagoitava mutta keinot ovat totaalisesti vääriä

onko opposition kritiikki oikeutettua

kun todellakin myönnetään se että entiset keinot on käytetty loppuun niin on pakko uskaltaa uudistaa ja uudistua silläkin seurauksella että se koskettaa kipeästi

arvoisa herra puhemies

asuntopula korkeat vuokrat sekä asuntokeinottelu ovat räikeitä yhteiskunnallisia epäkohtia joiden vuoksi yhteiskunnassamme tarvitaan niin kuin perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa juha väätäisen puheenvuorossa tuotiin esiin asuntoreformia ja me tarvitsemme myös maareformia jotta mahdollisuus omaan kotiin laajamittaisesti todella voi toteutua

selonteon tausta ajattelijana on henkilö jonka yliopistoluennoilla sanoma on kiteytynyt niille osallistuneitten kertoman mukaan ajatukseen että kun olemme kivoja toisillemme niin elämä täällä maailmassa on kivempaa

voidaan tietysti käydä huutokauppaa kenen aikana kenen pääministerikaudella kenen valtiovarainministerin kaudella velka on eniten kasvanut

kun tällainen ajattelu on taustalla olisi sopinut odottaa todella jymypaukkuja uutta luotaavia ajatuksia selonteosta mutta sellaisia ei löytynyt

arvostettavaa ja kunnioitettavaa olisi mikäli tämä jatkossa tapahtuva velkaantuminen ei olisi niin sanottua syömävelkaa vaan velkaa otettaisiin sinänsä välttämättömiin investointeihin esimerkiksi erilaisiin yhteiskunnallisiin infrastruktuureihin

lasta ja nuorta ei todellakaan saa heittää ulos kouluyhteisöstä pesuveden mukana eikä muutenkaan mutta todellakin ojentaminen voi viestiä välittämisestä

tämä on pitkäaikainen prosessi

olen viimeiset noin kaksitoista vuotta saanut palvella mielenkiintoisissa ja vaativissa tehtävissä ja hyvin usein inhimillisen suorituskyvyn äärirajoilla

ei voi olla huomaamatta lähes yksisilmäistä talouspainotteisuutta

yhtäältä pikkujouluissa uhoilevat urakoitsijat jotka käyttävät kyseenalaista työvoimaa ovat huonon rakentamisen taustalla

usein tällainen jostakin syystä kriisissä oleva lapsi tai nuori tarvitsee rakkautta tukea välittämistä onnistumisen kokemuksia rohkaisua rohkaisun sanoja ja kun niitä eväitä ei välttämättä kotoa ole tullut niin silloin tarvitaan sitä yhteisön muuta tukea

sosiaaliset ja henkiset ulottuvuudet ilmenevät selonteossa varsin ohuina

on esitetty myös kritiikkiä että valitut vaihtoehdot olisi voitu tehdä toisinkin

he saattavat käyttää ulkomailta tuotettua työvoimaa eivätkä maksa heille asianmukaisia palkkoja eivätkä huolehdi muista työllistämiseen liittyvistä velvoitteista ja näitä huonon rakentamisen seurauksia sitten joudutaan paikkaamaan ja se kasvattaa kustannuksia

joskus kun ystäviä on tavannut ja he kysyvät kuulumisia ja tietävät että olen taatusti ollut työn raskauttama olen kuitenkin aina vastannut kun on kysytty mitä kuuluu miten jaksat että kiitos hyvin että nukun yöni erinomaisesti

tässä pelataan nollasummapeliä yhtäältä niin että ihan kunnioitettava tavoite on että tuetaan orastavia kasvun merkkejä että syntyisi työpaikkoja ja yhtäältä niin että pysytään hallitusohjelmassa että ei enää kokonaisveroaste nousisi

jos se asia olisi niin yksinkertainen että kasvatustieteiden tohtorien määrä olisi suoraan verrannollinen lasten fiksuuteen tai tasapainoisuuteen niin suomi olisi siinä todellakin pisa huipulla aivan ykkönen

yhtäältä kustannuksia kasvattaa se ja virheitä syntyy siitä että rakennusmateriaaleja käsitellään holtittomasti jätetään ulos kastumaan ja niin edelleen

mutta kun meillä on tomera opetusministeri niin voisiko hän tätä yhteisöllisyyttä vahvistaa siten että viestittää asettaa arvovaltansa peliin että kunnat palkkaisivat kouluihin talonmiehiä

tämä ydinvoimakysymys fennovoiman periaateluvan täydennys on monella tapaa askarruttanut eikä helpotusta ole tuonut sekään että monelle muullekaan edustajalle tämä asia ei ole ollut helppoa

usein juuri kriisien kautta syntyy uutta

eihän se mukavaa ole itse tiedän haja asutusalueella asuvana kun paljon autoa joudutaan sielläpäin käyttämään että ei se ole miellyttävää edes näiden alentuneitten polttoainehintojen aikana

merkitseehän jo lähtökohtaisesti etymologisesti sana kriisi ratkaisua pakottautumista ajattelemaan uudella tavalla

mutta jos vaihtoehtona olisi ollut arvonlisäveron korottaminen joka koskisi vielä paljon laajempia kansankerroksia esimerkiksi kohonneina elintarvikkeiden hintoina niin varmasti jos tällaiseenkin olisi päädytty oppositiolta olisi tullut lunta tupaan

edustaja kettunen hetki sitten kipuili tulevaa äänestyspäätöstä ja lopullista kantaansa tähän asiaan ja edustaja donner puhui äänestysselityksestä

monelle oma asunto ja sen maksaminen on suorastaan muodostunut elämäntehtäväksi usein inhimillisesti traagisin seurauksin

ilmeisesti yksi ja toinen meistä joutuu antamaan itselleen äänestysselityksen miten perustelee kantansa

on jouduttu asunnon maksamisen eteen työskentelemään kohtuuttoman paljon läheiset ihmissuhteet ovat siitä kärsineet ja niin edelleen

meillä ei ole mitään hävettävää kansallisessa omaleimaisuudessa omintakeisuudessamme historian ja maantieteellisen sijaintimme muokkaamassa juurevuudessamme ja omaperäisessä kielessämme

arvoisa rouva puhemies

kaikesta huolimatta näen tässä kehysasiassa toivon merkkejä

se onkin hyvä näin suuren ja merkittävän kysymyksen äärellä

kun asunto on kallis niin se myös vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta

yhtäältä tämä viestii hallituksen päätöksentekokyvystä ja vahvasta tahdosta luoda yhteiskuntaan vakautta niukkuuden aikana

mutta erinomaista oli tässä äskeisessä debatissa se niin kuin ministeri ihalainen sanoi että käytiin sivistynyttä keskustelua kunnioitettiin erilaisia mielipiteitä

ne ovat voimavarojamme joita meidän on nöyrästi ylpeänä arvostettava ja niillä työkaluilla tähyttävä tulevaisuuteen eurooppalaisten arvojen kanssa joita totuus kauneus ja hyvyys edustavat

ei voidakaan kun ollaan eräällä tavalla velka asunnon vankeina vaihtaa niin vain paikkakuntaa eikä ottaa riskiä koska asunnon hinta ja työn pysyvyys toisella paikkakunnalla eivät ole niin itsestään selviä

semmoinen onkin aina hyvä asia sillä nimittäin jos kaikki ajattelevat asioista samalla tavalla niin sehän johtaa lopulta siihen että kukaan ei ajattele lopulta yhtään mitään

erikseen haluan poimia täältä yhden vaatimattoman lauseen ulkoasiainhallinnon kohdalta

kun me muistelemme niitä kauniita mukavia menneitä aikoja niin kyllä semmoinen valitettava asia mikä on ajettu alas ja samalla suoranaisesti hävitetty kansallisomaisuutta on erilaisten luontoisetuasuntojen työsuhdeasuntojen hävittäminen

arvoisa herra puhemies

edesmennyt arvostettu historian professori sanoi joskus että hänen mielestään futurologia on humpuukia

arvoisa herra puhemies